tämän toiminnan edellytykset on turvattava

kansainvälinen rajat ylittävä rikollisuus on yhä suurempi uhka sillä tämä oli myös pääteema viime kesän etyj kokouksessa

isä lisääntyneestä maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset jotka aistejamme pääluokkaan vaikuttavat asetuksella kasvattanut päivähoidon lapsiryhmien ryhmäkokoja

sotakorvauksista suoriutuminen kehitti raskasta metalliteollisuutta ja edelleenkin raskaat metalliteollisuuden vientituotteet kuten laivat kaivoskoneet hissit kupari ja terästuotteet ovat taanneet suomalaisten hyvinvointia ja sitten viimeksi tulee sähkö ja elektroniikkateollisuus ja sen suomalainen tähti nokia matkapuhelintuotantoineen

kyse on periaatteesta ja myös siitä että hotellitoiminnan laajentaminen uhkaa tuoda alueelle sellaisia toimintoja jotka eivät kuulu kansallispuistoihin kuten mönkijöitä ja maisemahissin

hallitus ei ole millään tavalla huomioinut varhaiskasvatuksen lastensuojelullisia vaikutuksia kuten sitä että nyt sellaiset perheet joissa on noin satayksitoista miljoonaa euroa työttömyyden arvioidusta lisääntymisestä uupumusta tai mielenterveysongelmia voivat saada tukea arkeensa sillä että lapsen päivähoito on

laki ei pääsääntöisesti koskisi päästökaupan piiriin kuuluvia päästöjä pitkän aikavälin päästövähennysvelvoitetta lukuun ottamatta vaan se koskisi erityisesti päästökaupan ulkopuolista sektoria kuten liikennettä ja rakennusten lämmitystä

lisäksi lähiruoka tukee alueellisen ruokaperinteen säilymistä

vapaaehtoiseen suojeluun perustuva metso ohjelma on hyvä hanke jota tulee jatkaa ja laajentaa mutta vapaaehtoisen suojelun lisäksi esimerkiksi metsähallituksen maita pitää osoittaa enemmän suojeluun jotta suojelualueet olisivat riittävän laajoja ja muodostaisivat verkoston

tulliliitto on myös lähestynyt edustajia kampanjallaan tullaatko tullin alasajon jossa muistutetaan myös muista tehtävistä joita ovat tuontielintarvikkeiden lelujen ja muiden tavaroiden turvallisuuden varmistaminen rekkalastien tarkastaminen ja liikenneturvallisuuden varmistaminen

keskustelu päättyi

on paljon käyttötalouden kohteita jotka kaipaavat kipeästi lisärahoitusta kuten vanhustenhoito lapsiperheiden toimeentulo ja yleinen terveydenhoito

mutta maailma muuttuu

metsäteollisuudelta odotetaan uuden sukupolven uudistumista ja öljyn yletön käyttö on lopetettava ennen kuin öljy jättää meidät

tulevaisuudessa pitää yhä vahvemmin siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta kulutuksen ja saastuttamisen verottamiseen eikä ansiottoman voiton keruu kuten suhteettoman suuret windfall voitot saisi olla mahdollisia

talvi puhdistaa pellot tuholaisista joten maassamme käytetään kasvinsuojeluaineita monia muita maita vähemmän

hätäkeskusuudistuksen seuraukset arveluttavat vielä

suomessa on toivottu ulkomaisia investointeja vankistamaan talouselämää ja tosiaan suomalaisten pörssiyritysten osakkeita onkin ostettu ulkomaille

henkilöstö on otettava mukaan muutosprosessiin ja tietojärjestelmien tulee olla varmoja jotta apu menee heti tarvittaessa oikeaan paikkaan

laissa säädetään ilmastopolitiikan keskipitkän aikavälin torjunnan suunnitelmista ja myös ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmista

arvoisa puhemies

pallas yllästunturin kansallispuiston maisemaan kuuluu tunturit ja niitä ympäröivät luonnontilaiset metsät ja suot

toisaalta päivähoidon rajaaminen vaikuttaa myös työssäkäyntiin ja maksun korotus alentaa valtionosuutta peruspäivärahan rahoitukseen neljäkymmentä kuukkuudella miljoonalla eurolla vuonna

on keskeistä että huolehditaan toiminnan riittävistä resursseista ja henkilökunnan koulutuksesta

metsänhoitoa monipuolistamalla on mahdollista palauttaa metsiin niiden luontaisia rakenteita ja elinympäristöjä sekä tukea lajiston säilymistä

monissa muissa maissa vapaaehtoistoiminnalla on vahva status ja lainsäädännössä tunnustettu asema

lopputulos ei useinkaan ole ollut suomalaiselle hyvä sillä ulkomaalainen omistaja on saattanut lopettaa yrityksen toiminnan suomessa ja työntekijät ovat menettäneet työpaikkansa ja suomi verotulonsa

hallituksen lähiruokaohjelman yhtenä tavoitteena on kasvattaa lähiruuan osuutta julkisissa hankinnoissa parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteerejä

vapaaehtoistoiminta lujittaa solidaarisuutta ja sillä on selvä taloudellinen arvo bruttokansantuotteessa joten vapaaehtoistyön kehittäminen pitäisi saada kansalliseen hallitusohjelmaan ja lainsäädäntöön

jossain määrin voimme lisätä puun käyttöä sillä öljyn ja kivihiilen käyttöä voi korvata puupelleteillä ja varsinkin maaseudulla on mahdollista lisätä haketta polttavia pienvoimaloita

perinteisesti metsänhoitoa on ohjattu avohakkuuseen vaikka moni metsänomistaja on kiinnostunut muun muassa jatkuvan kasvatuksen menetelmästä

haketustuki investointituet ja pienyrittäjyyden tukeminen ovat avaintoimia

luonnonmaantieteellisesti pallas yllästuntunturin kansallispuisto sijaitsee perä pohjolan metsä lapin ja tunturi lapin rajamailla ja se on elinympäristöltään monimuotoinen ja mielenkiintoinen

suurimmat suomalaiset yritykset kuten stora enso kone ja nokia ovat laajentuneet ulkomaille perustaneet siellä teollisuuslaitoksia ja siis työllistäneet ulkomaisia työntekijöitä

julkisen sektorin kiinnostus lähiruokaa kohtaan on kasvanut mutta julkisia hankintoja ohjaava hankintalainsäädäntö koetaan usein rajoittavana tekijänä

vesivoiman lisäyskapasiteetti perustuu siihen että nykyisten laitosten tehoja voidaan lisätä uudella tekniikalla

jotta voimme paremmin vastata globaaleihin haasteisiin on selvää että yliopistoja on vahvistettava panostamalla tutkimuksen ja opetuksen laatuun sekä resurssien määrään

laatukriteerejä ja niihin liittyviä työkaluja kuten malliasiakirjoja on kehitettävä niin että ne mahdollistavat lähiruuan hankinnan ottamalla huomioon erityisesti laatuun tuoreuteen sesonginmukaisuuteen kestävään kulutukseen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä näkökulmia ravitsemuksellisen laadun rinnalla

tavoitteet voidaan saavuttaa luontoa turmelematta

lakiehdotuksen lähetekeskustelussa esitin että ympäristövaliokunnassa huomioitaisiin kansallispuiston merkitys ja ne periaatteet jotka kansallispuistoinstituutiota kannattelevat

mistä saadaan verotulot terveydenhuoltoon koulutukseen eläkkeisiin infrastruktuurin ylläpitoon asuntotuotantoon tiede ja taide elämään

järkevintä on energiantuotannon laaja alaisuus jossa energiapaletissa on monta eri uusiutuvan energian lähdettä

uuden metsälain tärkeä tehtävä on edistää vaihtoehtoisia metsänkäyttömenetelmiä joissa sallitaan erirakenteisuus eri ikäiset erikokoiset ja erilajiset puut eikä puustoa kaadeta avohakkuilla

meillä on eurooppalaisittain liian paljon lähisuhdeväkivaltaa joten on jo korkea aikakin puuttua järeämmin ongelmaan

ihmettelen mihin ovat unohtuneet lapsen etu ja lapsivaikutusten arviointi hallituksen päätöksissä

huoltovarmuuden kannalta on hyvä että meillä on erikokoisia energiantuotantolaitoksia hajautettuna koko maassa

tarvittavia muutoksia ei kuitenkaan tehty

lausumaehdotuksessaan valiokunta on kiinnittänyt huomiota kävijämäärän lisääntymisestä aiheutuneeseen reitistön kunnostustarpeeseen

kansantalous on osa maailmantaloutta

ekocentria toteuttaa suomen kuntaliiton kanssa lähiruokaa ammattikeittiöihin hanketta jossa tuotetaan ajantasaista tietoa lähiruuan kilpailuttamisesta ja käytöstä koko suomessa sekä etsitään ratkaisumalleja joilla lisätään lähiruuan käyttöä julkisissa keittiöissä

on tärkeää se että lain myötä eduskunta saa jatkossa vuosittain selontekomenettelyn päästökehityksestä ja päästövähennystavoitteiden toteutumisesta

biokaasulaitokset toimivat tehokkaimmin sähköä ja lämpöä tuottavina yhdistelmälaitoksina joten sijoittelussa on syytä huomioida että lämpöenergialle löytyy käyttäjiä

lakiesitys on pääpiirteissään hyvä mutta esitän joitakin kriittisiä huomioita

myös aurinkoenergialla on mahdollisuuksia suomessa kun kerääjät kehittyvät teknisesti

ja kun lakia nyt eduskunnassa käsitellään on myös erittäin huolellisesti kuultava laajasti kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden näkemyksiä ja niitä on hyvä kirjata mietintöön jotta saamme jatkotyölle hyvää raaka ainetta hyvää materiaalia lain jatkossa tarvittaviin muutostöihin

metsässä viihtyvät samoilijat suunnistajat sienestäjät partiolaiset ja metsään liittyy paljon asioita joita pitää politiikassa edistää

erityisen herkällä korvalla on kuunneltava yliopistoväen viestiä ja on syytä miettiä keinoja vahvistaa henkilökunnan päätäntävaltaa heitä koskevissa kysymyksissä

on arvokasta että koululaisille päiväkotilapsille ja vanhuksille tarjotaan julkisissa ruokapalveluissa hyvää ja terveellistä kotimaista ruokaa

arvoisa puhemies

on toki niin että hallituksen ulkopuoliset jäsenet vahvistavat yliopiston vuoropuhelua muun yhteiskunnan kanssa ja tuovat myös taloudellista osaamista yliopiston hyväksi

mutta tämäkin laki tässä muodossa on jo historiallisen tärkeä päätös sekä suomen että koko maailman kannalta

kansallisen kalatiestrategian tavoitteena on uhanalaisten vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen muun muassa parantamalla kalakantojen kulkumahdollisuuksia kalateillä vesittämällä uomia ja sääntelemällä kalastusta

monia työntekijöitä huolettaa virkasuhteiden muuttuminen työsuhteiksi ja onkin hyvä että esityksessä linjataan työntekijöiden aseman turvaaminen muutoksessa

työelämävaliokunta painotti budjettilausunnossaan että hallituksen on tarvittaessa reagoitava nopeasti työllisyyskehityksen heikkenemiseen lisäämällä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin tarkoitettuja määrärahoja

kiitos

eräs huoli on se että kun painotetaan palkitsemista sen tulisi tarkoittaa todellista kannustavuutta eikä pelkoa työsuhteen päättymisestä

monimuotoiset metsät ovat suomen vihreää kultaa

tekniikka tarjoaa toki monia muita lupaavia vaihtoehtoja kuten jätteistä valmistetut toisen sukupolven biopolttoaineet ja biopolttoaineen tuotto levästä

kalateiden rakentamisessa on hyödynnetty euroopan aluekehitysvaroista saatua rahastoa mutta jatkossa tulevalla ohjelmakaudella tästä rahastosta rahoitetaan vain uutta teknologiaa soveltavia hankkeita joten jatkossa rahoitus vaikeutuu

valiokunta painotti myös tasa arvon tietopalvelun käynnistämistä ja huomaan ilokseni että valtiovarainvaliokunta on tähän lisännyt määrärahat

maailmantalouden tila heijastuu jo nyt kuntiin

keinoja on monia kuten matalaenergiarakentaminen energiansäästölamput led valot ja teollisuuden energiankulutuksen vähentäminen taajuusmuuntajilla

talouskriisi heikentää verotuloja mikä johtaa vyön kiristämiseen

on erittäin tärkeätä että löydetään keinoja saada voimalayhtiöt osallistumaan vapaaehtoisesti nykyistä suuremmalla panoksella rakentamaan jokiin kalateitä

mielestäni lailla ei tule sallia määräaikaisuuksia minkään ammattikunnan osalta

kotitalousvähennyksen nosto ja käyttömahdollisuuden laajentaminen asuntojen energiakorjauksiin ja lämmitystapamuutoksiin on erinomainen asia sekä työllisyyden että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta

voisi jopa pohtia sitä mitä lainsäädännöllä voitaisiin tehdä mitä velvoitteita lisätä jotta tämä olisi mahdollista tai jopa pohtia sitä että vanhat vesiluvat muutettaisiin määräaikaisiksi

ekotehokkaat hankinnat kaavoitus jolla ohjataan kestävään yhdyskuntarakenteeseen joukkoliikenteen edistäminen edulliseksi ja helppokäyttöiseksi vaihtoehdoksi ovat kaikki kunnan toimivallassa olevia varteenotettavia keinoja joita toki valtionkin toimesta tulee edistää

perustutkimus on tärkeä ponnahduslauta kaikille innovaatioille mutta koska siinä ei tähdätä yksittäisiin sovelluksiin ei perustutkimukselle ole todennäköistä saada yritysrahoitusta

suurpetopolitiikka on myös puhuttanut täällä salissa ja suurpetopolitiikkaa ollaankin uudistamassa

on tärkeätä että uudistuksessa otetaan huomioon sosiaaliset näkökulmat paikallinen väestö mutta myös ekologinen kestävyys sillä suomen susikanta on erittäin uhanalainen

toinen ikuisuuskysymys on ratojen kuntoon satsaaminen ja rataverkoston lisääminen